eikö palveluseteli tuo tässä mahdollisuuden siihen että lapsilla on jatkossa pysyvämmät hoitosuhteet ja myös siihen että vanhemmat voivat valita

vakituisen asunnon kiinteistöverotus ei ota huomioon asukkaan veronmaksukykyä

ydinaseitahan on käytössä meidän suurvalloillamme usalla venäjällä pakistanilla ranskalla isolla britannialla

meidän oikeastaan suurimpia haasteitamme yhteiskunnassa on saada kilpailukykyä lisää ja se tapahtuu ainoastaan sillä että meillä palkat eivät nouse tuottavuutta enemmän ja tältä kohdin meidän on syytä myös nostaa oma esimerkki tikun nokkaan

samoin meille on tullut tämä vanhempainpäivärahojen ja sairauspäivärahojen korottaminen työmarkkinatuelle joka on erittäin hyvä asia mutta kuitenkin paljon meille jää vielä tehtävää

tietenkin äänestäjä pohtii sitä että hänellä on alueelliset perusteet hän haluaa että ehdokas myös ajaa oman alueensa asioita

varsinkin suurten kaupunkien ja yleensä kasvukeskusten alueella kiinteistön verotusarvot kuristavat erityisesti pienituloisia

miksei keskitytä tähän asiaan vaan keskitytään pieneen kysymykseen joka on pienten maiden puolustuksen oleellisia osa alueita

yksi asia joka on myös tärkeä on vaihtuvat aikuiset

asunnoissaan kenties useita vuosikymmeniä asuneille vanhuksille joista monet saavat pientä eläkettä korotukset voivat suhteessa maksukykyyn aiheuttaa kohtuuttomia menoja

tässä on puhuttu paljon sitä että uudenmaan vaalipiirin paikka voi mennä esimerkiksi vaasan vaalipiiriin mutta nämä ovat yksittäisiä satunnaisia siirtymiä jolloin meidän on pohdittava ovatko ne järjestelmän kannalta oleellisia vai ovatko ne marginaalisia

jos pohditaan ihan elvytyksenkin näkökulmasta niin kaikki se raha mikä lapsiperheisiin laitetaan on takuuvarmasti taloudessa kiertämässä uudestaan

palkkamme ovat reaalisesti leikkaantuneet

virkamiehet vaihtuvat mutta esimerkiksi helsingissä on tämmöinen tukihenkilöverkosto lastensuojelussa oleville lapsille ja he ovat vapaaehtoisia

kolmantena asiana nostaisin pohdinnan jossa tarkastusvaliokunta ansiokkaasti pohtii uudelleenorganisointeja tarkastustoiminnan osalta

jäin tässä pohtimaan tietenkin menee vähän aiheen ulkopuolelle tätä kykyä siitä että kun päätöksiä tehdään päätös voi olla joko päätöshetkellä tilanteeseen sopiva päätös tai sitten jos tilanne muuttuu voi olla että päätös muuttuu epäsopivaksi uuteen muuttuneeseen tilanteeseen jossa meillä tulee olla kykyä myös arvioida tehtyä päätöstä uudelleen ja tarvittaessa vetää päätöksiä pois ja tehdä uusia päätöksiä

myös velkaisille lapsiperheille korotusten vaikutukset voivat olla kohtuuttomia

tältä osin pohdituttaa meidän verojärjestelmä että kun siellä on poistettu nämä lapsivähennykset niin olisiko syytä nostaa uudestaan keskusteluun lapsivähennysten tuominen verotukseen

näkisin että tällainen toiminta jossa annetaan vuosiksi tukihenkilö lastensuojelussa olevalle lapselle voisi myös olla yksi ratkaisu näiden vaihtuvien aikuisten joukkoon

alkuun kun pohdin näitä laskentatapoja joissa edetään kolmen eri vaiheen kautta niin kovin monimutkaiseltahan se tuntuu kun täällä hienoa dhondtia ekana käytetään ja sen jälkeen tulee seuraava hieno laskentamalli kakkosvaiheessa mutta lopputulos kuitenkin on se ratkaiseva että puolueet saavat sen äänimääräänsä vastaavan paikkaluvun

perustelutekstissä todetaan että jalkaväkimiinojen aiheuttamaa psykologista pelotevaikutusta hyökkääjän etenemisen hidastamiseksi ei voida vastaavalla tavalla korvata millään muulla järjestelmällä

meillä on päällekkäistä toimintaa valtiovarojen jaoksien käsittelyssä ja erikoisvaliokuntien käsittelyssä ja toivon että tulevaisuudessa pohditaan sitäkin osuutta kriittisesti

kiinteistöveron alarajojen alentaminen parantaisi kuntien itsenäistä päätösvaltaa ja lisäisi kuntien mahdollisuutta ottaa asukkaiden veronmaksukyky nykyistä paremmin huomioon

joskus meillä käy myös sillä tavalla että meillä tehty päätös tai laki osoittautuu yksinkertaisesti väärillä johtopäätöksillä tehdyksi ja että todetaan vaan käsittelyssä että tämä ei tule toimimaan tai sitten todetaan kun se lähtee eräällä tavalla lainsäädäntötoimeenpanoon että se ei tule toimimaan arkisessa tilanteessa

tilanteessa jossa yhteiskunnallamme ei ole rahaa edes meidän peruspalveluidemme ylläpitoon tuntuu hieman hankalalle olettaa että meillä löytyisi lisää rahaa puolustukseen ja siksi mielestäni on syytä aina pohtia kriittisesti tämäntyyppisten lakiesitysten tuontia

meillä tulee olla kykyä myös myöntää ne tehdyt virheet ja siltä osin se on myös ehkä tällaisen poliittisen kulttuurin muuttamista

tämä on itse asiassa hyvin pieni askel verotuksen keventämiseksi asumisen puolella

tämä sisältää paljon hyviä asioita mutta yhtä lailla tässä on joitakin negatiivisia näkökulmia riippuen siitä kenen silmin asiaa katselee

emme me ole erehtymättömiä

tonttien verotusarvojen nousut ovat johtaneet hyvinkin vaikeisiin tilanteisiin erityisesti pääkaupunkiseudun asukkailla muun muassa eläkeläispariskunnilla eläkeläisillä yleensä opiskelijoilla ja lapsiperheillä

mielestäni meidät on valittu tänne pitämään huolta suomalaisten edusta ja siitä että suomi säilyy itsenäisenä ja meillä on vakava ja vakavasti otettava puolustus

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä on pakko sanoa että kun tänään kuulin että on tulossa lainsäädäntö jossa esimerkiksi tämä hallussapito tulee kielletyksi se kertoo jostain

näin ollen näkisinkin tämän lakialoitteen jatkeena sen että asuinrakennusten tonteille tulisi jatkossa määrätä oma pienempi veroprosenttinsa

tässä on kysymys siitä mikä on se viesti jonka me nuorille annamme sanommeko me heille että elä sinä osta sieltä kaupasta sitä tupakkaa mutta käy pyytämässä että kaveri käy ostamassa sen ja sitten sinä saat polttaa

arvoisa puhemies

hän aina muistutti meitä ihmisyydestä ja siitä miten me otamme huomioon toinen toisiamme

arvovalintoja on tässä hallituksen esityksessä tehty

tässä on oikeastaan laki joka on hyvin inhimillinen ja lämmin ja on hienoa että se on ajoitettu juuri tähän päivään ja tältä osin on hienoa nähdä se tänään tässä pöydällä

arvovalinnat ovat kohdentuneet juuri niihin vähävaraisempiin lapsiperheisiin

ensinnäkin nollamaksuluokka säilyy

kokoomushan omassa eduskuntaryhmän puheessaan nosti esille sen että koulutukseen ja tutkimukseen tulee satsata heti kun taloudellista liikkumavaraa tulee

siltä osin voi todeta että kannustinongelmia näissä vähävaraisemmissa ja pienituloisemmissa perheissä on pyritty purkamaan

se joka haluaa muuttaa toisen kunnan asukkaaksi mutta ei ikänsä vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn vuoksi kykene asumaan siellä itsenäisesti voi hakea tämän kunnan sosiaalipalveluja ja hoitopaikkaa samoin perustein kuin jos olisi kunnan asukas

selvää on että on erinomainen asia että hallitus on tehnyt etupainotteisesti säästöpäätökset

jatkan edellisen puhujan näkökulmasta pohdinnallisesti siitä mikä on sen syntymättömän lapsen perusoikeus ja ihmisoikeus ja pitäisikö sitä myös korostaa tässä kohdin kun puhutaan vain pelkästä naisen terveydestä ja terveyden vaarantamisesta

jollain tavalla tuntuu että miksi ei näin ole ollut jo aikaisemmin miksi meillä on ihmisryhmiä jotka eivät ole saaneet vapaasti valita omaa asuinpaikkaansa

selvää on ettemme me voi päästä eroon siitä että pienemmällä rahalla me joudumme tekemään ja voin sanoa että leikkauksiahan ne tosiasiassa ovat

mutta kysymys on siitä millä tavalla ne toteutetaan

meillä oli äsken maahanmuuttokeskustelu ja maahanmuutto tuo myös meille uusia ilmiöitä tähän yhteiskuntaan

olen kiertänyt pitkäaikaishoitopaikkoja ja nähnyt mummuja ja vaareja siellä pitkäaikaishoidossa ja on pakko sanoa että jos ne lapset ja lastenlapset eivät asu paikkakunnalla tai läheisyydessä niin kovin yksinäistä se olo siellä laitoksessa on

perusopetuksen puolella samaan aikaan viedään eteenpäin uusia opetussuunnitelmia tuodaan digitaalista oppimisympäristöä siihen on omat panostuksensa otetaan opetussuunnitelmien puolelta esimerkiksi ilmiöpohjainen oppiminen

raskaana olevia naisia saatetaan eräällä tavalla lähteä potkimaan sitä masua ja masussa olevaa lasta sillä seurauksella että lapsi kuolee ja naiselle saattaa tulla loppuiäksi terveydellisiä haittoja jolloin herää kysymys että jos meillä on törkeä laiton keskeyttäminen mikä on sen uuden pienen ihmisen arvo onko se se että tulee vähintään neljä kuukautta vankeutta enintään neljä vuotta onko se itse asiassa riittävä pelote siitä että mennään tuhoamaan uusi ihmisen alku

mutta näitä ei tuoda itsenään yksinään vaan samaan aikaan tiedetään että ne meidän äärettömän arvokkaat opettajat jotka toteuttavat joka arkipäivä opetusta tarvitsevat uusia taitoja

on hienoa jos me pystymme tämän lain avulla myös yhdistämään meidän perheitä keskenänsä jotta siellä lastenlapset voivat mennä sitten katsomaan ukkia tai mammaa mahdollisimman usein eikä niin että se jää siihen kerran vuoteen saati laisinkaan

mielestäni meidän pitäisi pohtia sitä mikä on sen syntymättömän lapsen perusoikeus tai haluammeko me että sitä on

kysymys on siitä miten nämä toteutetaan

samoin on hyvin reilu tämä kustannustenjakoehdotus jossa vanha kotikunta myös vastaa omalta osaltaan kustannuksista

tietenkin tämän lain osalta varmasti käytännön ongelmia tulee kunnissa vastaan kun katsoo esimerkiksi meidän ruuhka suomen isoja kaupunkeja

kun meillä on pitkät jonot pitkäaikaishoitoon ja laitospaikkoihin niin se vaatii myös sitä että kapasiteettiä laajennetaan niin että jos tännepäin tulee lisää muuttoliikettä niin meillä on myös sitä tarjontaa

varmastikin sitä seuraamista tullaan tarvitsemaan ja tietyin osin varmaan tulee paikkoja joissa lainsäädännön täsmennyksiäkin tarvitaan

meillä on mahdollisuuksia edelleen esimerkiksi rikosseuraamuspuolella vähentää organisaatiotasoja ja näin ollen kohdentaa resursseja sinne missä niitä kipeästi tarvitaan

arvoisa puhemies

voisi sanoa että hallitus on tehnyt erittäin voimakkaita toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi ja voisi sanoa että se on rehellisen yrittäjän puolesta tehtävää työtä

kuitenkin kun tulevaisuuteen katsotaan niin meidän hyvinvointiyhteiskuntamme kyllä on talouden realiteettien uhkakuvien varassa

tämä on osa sitä että markkinaoikeuteen tulee hyvinkin pieniä tapauksia

kuittipakko veronumero korkojen vähennysoikeuden kiertämisen estäminen joka on lähinnäkin verosuunnittelua kotitalousvähennyksen nostaminen ilmoitusvelvollisuus urakoista

näkisin itse asiassa ehkä varteenotettavana vaihtoehtona sen että meillä erikoisvaliokunnissa käytäisiin läpi sekä talous että toiminta ja budjettikäsittely hyvin huolellisesti jolloin meidän valtiovarat toimisi eräänlaisena konsernina joka ottaisi vastaan suoraan valiokuntien lausunnot ei niin että siellä on yksi porras välissä

tarjouspyyntö saatetaan räätälöidä juuri sille yhdelle toimittajalle samoin elinkaarisopimuksissa kierretään iloisesti pykälien ohitse

toivon että pantarangaistusta ei lähdetä laventamaan huumerikollisuuden puolelle saati väkivaltarikollisten kanssa sovellettavaksi rangaistukseksi

nyt jäämme itse asiassa näpertelemään pienten asioiden kanssa

toisaalta penäisin myös sitä kun vasemmistoliitto totesi täällä aikaisemmin että lisäsäästöihin ei haluta lähteä

riski on että itse kilpailuttaminen tuottaa suhteellisesti liikaa kustannuksia saavutettavaan hyötyyn nähden

tätä perustelen sillä että jokaiseen lakiin liittyy talousvaikutuksia joten olisi kovin kummallista että erikoisvaliokunnissa ei käsiteltäisi budjettiasioita

jos tilanne vaatii niin ei kannata suomen taloudellista itsenäisyyttä menettää sillä ehdottomuudella että lisäsäästöjä ei tehtäisi keväällä

niitä on tehtävä jos tarve vaatii

on upeaa syntyä suomeen meidän neuvolajärjestelmämme kohtelee kaikkia tasaveroisesti jokaisella on mahdollisuus päivähoitoon varojen puuttuessa ilmaiseen päivähoitoon

meillä on täysin maksuton aivan loistava peruskoulu meillä on ilmainen toinen aste meillä on ilmaiset yliopistot

ne ovat asioita joita me emme saa tulevaisuudessakaan menettää mutta jokainen meistä joutuu talkoisiin osallistumaan jollain tavalla jotta me pystymme hyvinvointiyhteiskuntamme pitämään jaloillaan

otetaan esimerkki

samoin näen tärkeänä että myös verotusta joudumme todennäköisesti kiristämään ja toivon että se on välillisen verotuksen puolella eikä meidän kilpailukykyämme heikentävässä tuloverotuksessa

on kuitenkin palattava nyt tähän hallituksen ja opetusministeri sarkomaan toimintaan niin kyllä täällä on erinomaisia toimia

sen sijaan olen oikeastaan ed

jos joku väittää ettei ole tehty niin en tiedä mitä lukuja hän on lukenut tai minkälaisia toimenpiteitä käynyt läpi

ydinvoimapäätös tulee meidän uniimme ja on yksi tärkeimpiä päätöksiä aikanamme

pari huolenaihetta ennen päätöksentekoa itselläni on

on ydinvastuulaki

mitä tulee tarkoittamaan suomen kansallinen väliaikainen ydinvastuulaki konkreettisesti

jos yhtiön omistajat ovat kotimaisia jolloin myös yhtiöiden voitot jäävät suomeen saamme yhteisöverot ja pääomaverot kerättyä mutta jos mankala periaatteen hyötyjä onkin saksalainen tytäryhteisö esimerkiksi e

harvempi nimittäin ne ilotulitteensa ostaa päihtyneenä usein ne ostetaan selvin päin päiväsaikaan muutamia päiviä ennen niiden käyttämistä

millä tavalla tullaan varmistamaan että vain kotimaiseen suomalaiseen yhtiöön kohdistuu omakustannushintainen periaate ja näin varmistamaan myös voittojen kotiuttamisen suomeen

veikkaanpa että tässä ei millään tavalla estetä sitä että päihtyneenä käytetään ilotulitteita miltä osin voi kysyä mikä on tämän pykälän tarkoitus ja toteutuuko se tarkoitus siinä

me kovasti puhumme valistuksesta kouluissa valistetaan mutta samaan aikaan eri medioissa mainonnan kautta taas ylistetään jolloin tietenkin lapselle ja nuorelle tuli hyvinkin ristiriitaista viestintää meiltä aikuisilta mikä on se viesti johon sitten lähdetään uskomaan

arvoisa puhemies